suuria ongelmia ovat etenkin korruptio ja veronkierto

leikkaukset ja uudistukset pitää saada aikaan nopeasti sillä kreikan talouden uskottavuutta ei lisää se että euromaat takaavat nyt ja tulevaisuudessa kreikan omat epäonnistumiset

toinen tukipaketti maksetaan kreikalle erissä ja nämä erät maksetaan sillä ehdolla että kreikka noudattaa sille asetettuja ehtoja

jatkossa käyttöön tulee ottaa muut toimenpiteet

niin rahoittajien kreikan ja ennen kaikkea tavallisten kreikkalaisten kannalta toivon että tämä toinen tukipaketti on samalla myös viimeinen paketti

pitkällä aikavälillä hätäpaketit eivät ratkaise liian löyhään lainanantoon ja pankkien tai poliitikkojen moraalikatoon liittyviä ongelmia

toivottavaa kuitenkin on että varoja käytetään myös kasvavien uusia markkinoita hakevien pk yritysten tarpeisiin eikä yksinomaan suurten jo pitkään kansainvälisillä markkinoilla toimineiden yritysten tukemiseen jotka tietenkin ovat tärkeitä suomalaisten työllistäjiä nekin

tämä on avainkysymys kun tiedetään että yrityksille suunnattu tutkimus ja kehitysrahoitus sekä verokannusteet ovat huomattavasti oecd maiden keskivertoa alhaisempia meillä

pelkät verojen korotukset tai menoleikkaukset eivät riitä pitkän tähtäimen kasvun aikaansaamiseksi

meidän tuleekin käydä läpi kaikki ehdotukset investointiasteen nostamiseksi suomessa

tässä on kyse pitkän aikavälin satsauksesta jossa samalla tervehdytetään kilpailutilanne etenkin rakennusalalla sekä tietyillä palvelualoilla

arvoisa puhemies

meillä on monia hyviä yrityksiä suomessa suuria yrityksiä kuten hissiyhtiö kone joka on onnistunut hyödyntämään maailman suuret megatrendit kuten kaupungistumisen ja ikääntymisen todella taitavasti

voi sanoa että iso kiitos ja ansio lain eteenpäin menemisestä kuuluu varsinkin kokoomuslaiselle ministerille paula risikolle joka on sitä vienyt aktiivisesti eteenpäin hallituksessa

nyt olisi vain löydettävä oikeat keinot joilla myös pienet yritykset pystyvät pääsemään näihin suuriin projekteihin mukaan esimerkiksi kiinassa ja etelä amerikassa

tarvitsemme lukumääräiset tavoitteet siitä siis konkretiaa paljonko meillä tulee olla hallituskauden lopussa uusia yrityksiä jotka ovat rohkaistuneet lähtemään maailmalle ja saaneet sieltä kasvua

pitää tietenkin muistaa myös se että laitoshoito on vain yksi osa toki tärkeä osa ikäihmistemme hoidosta

jos jokainen tai edes suurin osa näistä yrittäjistä uskaltaisi palkata sen ensimmäisen työntekijän olisi työllistyminen ja kasvu jo huomattavasti paremmalla uralla kuin nyt

kun eri puolilla suomea aletaan nyt pohtia mitä laki oikeastaan edellyttää on tärkeää pitää mielessä se että palvelun laatu ei parane pelkästään kriteereitä parantamalla vaan sillä että luodaan ympäristö jossa nämä uudet kriteerit on mahdollista toteuttaa

neljän kuukauden koeajan voisi kaksinkertaistaa ja jossain vaiheessa meidän on pakko esittää kysymys kuinka paljon ensimmäisen työntekijän palkkaamista kannattaa tukea valtion toimesta

todennäköisesti valtion olisi kannattavaa kantaa eläke ja tapaturmavakuuttamiseen ja työterveyshuoltoon liittyviä kustannuksia tai ainakin osan niistä ja silti pitkän aikavälin verotulot kasvaisivat

esimerkiksi se miten hyvin uusia palveluinnovaatioita tuetaan miten tuemme palvelusetelin käyttöönottoa ja miten tuemme sitä että muiden kuntien hyvistä käytännöistä opitaan on tärkeä asia

pääomasijoittajien verovähennysoikeus t k verokannustin ja hankintameno olettaman korottaminen ovat hyviä ja rohkeita toimia mutta on selvää että kannustintoimien tulee tulevaisuudessa vastata vielä tätäkin paremmin heikon talouskasvun ja kestävyysvajeen haasteisiin

arvoisa puhemies

kunta joka ei pysty täyttämään tätä velvoitetta ei välttämättä ole vastuuton kunta niin kuin jostain on kuultu vaan se voi olla kunta joka ei taloudellisista syistä kerta kaikkiaan kykene täyttämään tätä velvoitetta

jotta nämä saadaan toteutettua kaikkien suomessa tehtävien elinkeinopoliittisten toimien tulee tukea tätä tavoitetta

tässä nostaisin esiin myös kuntauudistuksen johon liittyvä keskustelu on tähän mennessä painottunut aivan liiaksi siihen kuinka paljon menomme kasvavat väestön ikääntymisen myötä

kysyisinkin ministeriltä miten näette suomen metsien tulevaisuuden niin että puuraaka ainetta olisi mahdollista käyttää puun tarjonta ja hinta olisivat elinkeinoelämän kannalta hyvällä tasolla ja kuitenkin samalla parannettaisiin metsien monimuotoisuutta

tällä hetkellähän käsittelyssä eduskunnassa on metsälaki ja eräät tahot ovat pelänneet että tukki tulee menemään ennenaikaisesti hakkuuseen tämän metsälain johdosta

tällä lakihankkeella pyritään ennen kaikkea arvokkaan ja hyvän vanhuuden takaamiseen niille ihmisille jotka ovat sotien jälkeen ja myöhemmin olleet rakentamassa tätä yhteiskuntaa jossa nyt elämme

arvoisa puhemies

olen tyytyväinen siitä että nyt on viimeinkin ikäihmisten vuoro

kun samaan aikaan puhumme siitä että eläkeikää pitäisi nostaa niin eikö tässä kohtaa pitäisi lähteä korjaamaan ennen kaikkea tätä työelämän alkupään tilannetta sen sijaan että puhumme vain siitä työuran loppupäästä

onko elinkeinoelämä otettu tähän projektiin aktiivisesti mukaan

kun kaupoissa tehtävä työ on myös ehdoiltaan ja vaatimuksiltaan nuorille sopivaa ovat kaupan alan lähtökohdat ottaa nuoria töihin erittäin hyvät

edustaja jokinen nosti esiin typpidirektiivin ja olen itsekin sitä mieltä että kun laivojen osuus on pari prosenttia niistä päästöistä niin onko todellakin tarpeen että tällainen direktiivi tulee ja se otetaan käyttöön

kaupan ala ei tietenkään ole ainoa ala jossa johtamisosaamista pitää kehittää mutta pitää muistaa että jos nuoren saama ensikosketus työelämään tuo turhautumaa ja epäonnistumisen tunteita sen sijaan että hänen itsetuntonsa vahvistuisi ja hän kokisi olevansa arvokas osa omaa työyhteisöään on hänen vaikea jatkossakaan saada rohkeutta hakea uusia työpaikkoja

kun lisäksi tilastot osoittavat että kaupan alan työntekijöihin kohdistettu väkivalta on kasvanut ja turvattomuus kaupan alalla on lisääntynyt ei tämä ole omiaan lisäämään myöskään nuorten jäämistä alalle

nyt olisikin pohdittava millä tavoin voimme näillä nuoria työllistävillä aloilla esimerkiksi juuri kaupan alalla työskentelevien turvallisuutta ja hyvinvointia parantaa samalla kun haemme ratkaisuja nuorten työllistymiselle

hienojen hallitusohjelmakirjausten on johdettava aitoon yhteistyöhön elinkeinoelämän eri sektoreiden kanssa ja sitä kautta konkreettisiin hyviin työpaikkoihin nuorille

toinen asia josta haluan puhua on luovat alat

yksi asia on tietenkin luovan ongelmanratkaisun uudistumisen ja kehitystoiminnan tukeminen eli innovaatiotyö perinteisillä aloilla esimerkiksi teollisuusyrityksissä

kulttuurintuotannossa siis musiikintekijät ja muut tekijänoikeustuloja saavat taiteilijat tulot verotetaan ansiotuloina toisin kuin naapurimaissamme ja ne kohdistuvat usein huippuvuosille

alan verokohtelu ei ole aikansa tasalla

tällöin investointienkin tekeminen on kannattavampaa

arvoisa puhemies

kuinka suuri tekijä luovista aloista tulee suomen menestykselle riippuu pitkälti siitä kuinka rohkeasti lähdemme korjaamaan etenkin verotukseen liittyviä epäkohtia ja miten avoimin mielin otamme käyttöön toimintatapoja joista muualla euroopassa on jo pitkään ollut hyviä kokemuksia

arvoisa puhemies

valitettavasti tänään tässä salissa käyty keskustelu osoittaa että oppositio etenkään perussuomalaiset ei ole vieläkään ymmärtänyt millaisessa tilassa eurooppa on

tuntuu käsittämättömältä että he eivät itsekään tiedä kannattavatko eurossa pysymistä ja että perussuomalaiset edustaja soinin johdolla ovat esittäneet että se vaihtoehto eurolle ja euroalueelle olisi vapaakauppaan siirtyminen

missä teidän realiteettinne ovat

näistä lähtökohdista lähtien on vaikea ymmärtää opposition näkemystä että me suomalaiset voisimme yksin määrätä täältä pohjoisesta omilla säännöillämme eurooppaa

olisimme edelleenkin se pieni maa pohjoisessa ja silloin vain kaiken päätöksenteon ulkopuolella

me tarvitsemme eurooppaa ja me tarvitsemme nimenomaan vahvaa eurooppaa

on todella vaikea nähdä mitä uutta tänään esitetyt sekä keskustan että perussuomalaisten vaihtoehtoiset ratkaisut tähän keskusteluun ovat tuoneet

on selvää että tämä päätös jota olemme täällä tänään ja huomenna tekemässä ei ole mukava päätös niin kuin ei ollut mukava päätös rahoittaa myöskään kriisissä olevaa kreikkaa portugalia tai irlantia

voisimme jättäytyä pois tukipaketeista ja sanoa että nyt riittää emme ole enää mukana tässä mutta että odotamme kyllä että eurooppa tukee meitä jos meidän suomalaisten talous joutuu ongelmiin tai että irlanti portugali ja kreikka kyllä kelpasivat meille koska ne ovat pieniä maita mutta ei espanja koska se on iso maa

mikähän logiikka siinä olisi etenkin kun tiedämme että nimenomaan näiden isojen maiden kaatuminen aiheuttaisi todella arvaamattomia seurauksia euroalueelle

otamme kyllä vakauden hienosti toimivat sisämarkkinat sekä alhaisen korkotason mutta emme vastuita

arvoisa puhemies

minua harmittaa ihan yhtä paljon kuin suurinta osaa suomalaisia että suomalaisten veronmaksajien rahoilla joudumme tukemaan sellaisia maita jotka ovat olleet kurittomia taloudenpitäjiä

mutta joskus joutuu tekemään sellaisia asioita niin kuin me täällä tänään ja huomenna joita ei haluaisi koska se on kuitenkin paras ratkaisu kaikista niistä huonoista jotka ovat tarjolla

ei voi mitenkään olla suomen edun mukaista että juuri nyt kun euroopan tulevaisuudesta päätetään jättäytyisimme kaikkien pöytien ulkopuolelle vain katsomaan sivusta kun muut tekevät ratkaisut jotka vaikuttavat myös meihin

samalla on kuitenkin oltava tarkkana että rahoituksen ehtojen on oltava tiukat jotta pankeilla on myös motivaatio päästä näistä ulkomaisista rahoittajistaan kuten meistä suomalaisista irti ajoissa

siksi että espanjan velkakestävyyden ongelmat ja epävarmuus tulevat nimenomaan pankkisektorilta

siellähän suurin osa kriisiavusta annettiin valtiolle ja se johti siihen että maan velkataakka kasvoi todella voimakkaasti erittäin lyhyessä ajassa ja siellä jouduttiin tekemään todella suuria säästöjä

pankit jotka joutuivat todella kurinalaisesti noudattamaan niille velan vastineeksi annettuja sääntöjä halusivat nopeasti eroon näistä epämiellyttävistä rahoittajista

meidän paikkamme on kaikissa niissä neuvottelupöydissä joissa näistä kysymyksistä keskustellaan etenkin niin kauan kuin meillä ei ole kunnollisia vaihtoehtoja

arvoisa puhemies

välikysymyksessä todetaan aivan oikein että meidän päättäjien tulee tietää millaisiin asioihin suomi on sitoutunut rahoituskriisiin ajautuneiden euroopan maiden tukemisessa